korkeakouluthan pääsääntöisesti kannattavat tätä lukukausimaksua muun muassa turku olemme kuulleet edustaja li anderssonin kanssa turun yliopiston johdolta että he kannattavat lukukausimaksuja eta alueen ulkopuolisille

minusta se niin kuin sanottu ei ole ongelmaton mutta se on perusteltu juuri siinä mielessä että kun eta alueen ulkopuolelta tulee ihmisiä niin tästä opiskeluinvestoinnista joku omavastuu pitää myöskin olla ja sillä on myöskin taloudellinen merkitys

ymmärrän että edustaja li anderssonin ideologiassa ehkä tämä omavastuu on tuntematon sana mutta me emme voi tällä tavalla velkaantua kuin suomi tällä hetkellä tekee ja tämä on tässä mielessä myöskin oikea signaali

arvoisa puhemies

kreikan osalta on nyt tullut ongelmaksi se että on enemmän suorastaan liturgiaa ja vähän showtakin hallinnossa ja sillä tavalla yhteisvaluutan oloissa ei pärjää

kun suomi on heikoin maa euroalueella viennissä baltian maat ovat parhaita ja siellä talous kasvaa nopeasti kun tehtiin voimakkaat uudistukset ei kokonaan tietenkään ilman ongelmia

ne voivat olla tarpeen mutta perimmiltään on kysymys siitä että suomalaisella työllä ja tuotannolla pitää olla kilpailukykyä ja että meillä on kykyä uudistaa suomalaista taloutta jotta se on riittävän ketterä ja kilpailukykyinen kuten saksalaiset ovat tehneet

kreikka palaan siihen vielä

toiseksi täällä aika vähän puhutaan siitä missä maailmassa me tänä päivänä elämme

me elämme myöskin saksan vetämässä yhteisvaluutassa ei ole käytettävissä devalvaatiota enää meidän talouspolitiikkamme välineenä

silloin on edettävä kilpailukykyä kun halutaan parantaa muun muassa sisäisen devalvaation kautta

jos ei pysty rakenteita uudistamaan eikä sitten tehokkaasti julkista taloutta tasapainottamaan niin jää konsepti toteuttamatta

silloin meillä oli voimakas kasvu osin euron matalien korkojen tuoma kasvu löysän rahapolitiikan tuoma kasvu

tätä aikaa me emme enää elä vaan finanssikriisin kautta tilanne on huonontunut ja sitten sen varjossa jo suomalaisen työn ja tuotannon pohja rapautunut erittäin huolestuttavalla tavalla

tällaisessa tilanteessa puhemies on vaikeaa kun talous laskee tai talous ei kasva enää ei ole kasvanut neljään vuoteen tehdä mitään uskottavaa vaihtoehtobudjettia eikä sellaista ole esitettykään

kun katsoo sdpn vaihtoehtobudjettia niin sen rahoitus perustuu osin hyvin arveluttaville tulonkeräyksille eikä ole pystytty enää säästöjä esittämään sillä tavalla kuin ennen vaaleja puhuttiin

ei siitä ole mitään jäljellä enää sillä jos me todella velkaannumme tällä tavalla meidän lastemme piikkiin niin siitä on kestävä kehitys kaukana

arvoisa puhemies

monet euroopan maat ovat tehneet rakenteellisia uudistuksia tasapainottaneet talouttaan kaikki baltian maat irlanti espanja

sen takia he liittyivät heti euroopan unioniin ja natoon mutta koskaan se ei ole heille riittänyt vaan viro haluaa olla taloudellisesti itsenäinen kun elää suuren naapurin varjossa

myöskin latvia laittoi erittäin kovalla ohjelmalla taloutensa kuntoon ja nyt molemmissa talous kasvaa euroopan kärkivauhtia samoin espanja jossa tehtiin nämä uudistukset

sen sijaan ukrainassa joka myöskin elää venäjän naapurissa niin kuin suomi ja virokin kun talous on täysin rempallaan ja hallinto korruptoitunut ei pystytä ihmisten asioita hoitamaan ja silloin on ulkopuolelta helppo tulla vaikuttamaan

siellä pystyttiin sopimaan kun oli sen aika

täällä on biotaloutta sdpn ja vihreiden taholta moitittu ja jopa pilkattukin että on navettanäpertelyä ja muuta

se on osa hallituksen strategista muutosohjelmaa ja tätä strategista muutosta me tarvitsemme suomessa ja siihen meillä pitää olla valmius

jos ajatellaan että meillä olisi yrityksen kirjanpidosta kysymys siellähän sanotaan että saatavat merkitään enintään todennäköiseen arvoon niin mihin nämä kreikan saatavat olisi pari kuukautta sitten pitänyt merkitä ja mihin ne olisi tänä päivänä pitänyt merkitä

tässä on aika paljon huonot housuissa olleet jo pitempään eli ei ole niin kuin edustaja zyskowicz sanoi enää hokkuspokkustemppua olemassa kaikkien kreikka saatavien osalta jos asiaa realistisesti katsotaan

olisi aivan välttämätöntä että kreikka palaisi näiden uudistusten tielle saisi hallintonsa kuntoon mutta siltikin me olemme ongelmissa

mitä tulee veropolitiikkaan niin täällä viime vaalikaudella kun ei saatu muita uudistuksia aikaan verotusta kyllä kiristitte minusta aivan tappiin

tässä on erittäin maltillisista asioista verotuksellisesti kysymys ja tässä on hyvät tavoitteet

todella tämä hallitusohjelma tulee ihan viimeisessä vaiheessa ja tarvitaan se yhteiskuntasopimus jotta suomi pystyy elämään yhteisvaluutan vaativissa oloissa

katsoin aivan viimeisiäkin uutisia niin venytetään ja vanutetaan eikä synny ratkaisuja

meillä on euroalueella siinä iso ongelma käsillä ja siinä nyt pitäisi kyllä todella tiukasti toimia että seuraukset eivät enää siitä kasva

itse en ollut täällä eduskunnassa pois yhdeksän vuotta mutta jos katson viime vaalikautta erityisesti niin silloinhan edettiin aika pitkälle päättämättömyyden aikaa ja sitten ei saatu päätöksiä täytäntöön

todellakin me elämme globaalissa jatkuvassa rakennemuutoksessa myöskin siinä saksan vetämässä yhteisvaluutassa ja digitalisaatio myös vie työpaikkoja

todellakin minusta tämä hallitusohjelma ja yhteiskuntasopimus muodostavat tällaisen sillan yli tämän synkän virran vähän niin kuin nokia oli aikanaan mutta nyt on tämmöinen silta tämän vaikean ajan ylitse

minä olen katsonut sdpn varjobudjettia enkä ole siitä vakuuttunut

puhemies

tämän talousarvion yrityksen täydentämisen yhteydessä pari talouspoliittista ajatusta ja pari murheellista

olen tavallaan siitä murheissani että vihreä puolue ei enää ole kestävän kehityksen linjoilla vaan ehkä sitten tämä vihervasemmisto on se oikea termi

suomessa tällä hetkellä on tärkeää saada meidän vienti vetämään ja nyt meillä yhden yrityksen perusteella yhden yrityksen pohjalta ollaan pysäyttämässä osin satamia ja puolta meidän viennistä

minun varsinainen asiani on että kyllä meidän täytyy ymmärtää missä maailmassa me elämme tällä hetkellä

tätä toimintaa koko toimintamme ne tulemme e

en tiedä mitä järkeä siinä on kun pieni vähemmistö laittaa suomen taloutta polvilleen

suomessa kyllä puhuttiin silloin varautumisesta mutta kun katsomme jälkeenpäin niin ruotsikin on osannut elää paremmin yhteisvaluutan oloissa vaikka se ei olekaan siinä se on vain yhteisvaluutanomaisissa oloissa

toinen näkemys on se että me tässä globaalissa menossa kovassa muutoksessa näemme että suomen talouden ongelmat ovat rakenteellisia hyvin pitkälle

sen sijaan vastuullinen oppositio näiden säästöjen osalta joita hallitus korjaa kun tehdään miinusmerkkisiä ratkaisuja nopeasti niin niitä täytyykin tarvittaessa korjata edelleen hassuttaa eläkeläisiä että tässä ollaan viemässä heiltä nyt sitten asumistukea merkittävästi

valitettavasti esimerkiksi suuret maat ranska italia eivät ole tehneet ja tämä tuo riskejä koko euroalueelle

toivoisin että vastuullinen oppositio näkisi myöskin suomen talouden haasteet ne rakenteelliset ongelmat missä me olemme ja tukisi sitä suomen nousua

muuten kun meidän tämä nimittäjä eli bkt koko ajan pienenee ja julkiset menot ovat mitkä ovat ja kasvussa niin eihän tällä tavalla suomi voi nousta

ja saksa tietenkin

meillä on euroopan huonoimmat lähtökohdat kohta kun velka kasvaa ja emme saa taloutta kasvuun

mutta jos juuri ranska italia jollain tavalla suomi emme pysty tekemään rakenteellisia uudistuksia me olemme isoissa vaikeuksissa

siinä mielessä me tarvitsemme laajan yhteisen ponnistuksen ja tässä suhteessa toivoisin että nyt työmarkkinoilla ja täällä eduskunnassa nähtäisiin nämä isot haasteet ja jätettäisiin nämä pienemmät näpertelyt vähemmälle

yksi uudistus on tämä paikallinen sopiminen jolle toivoisi nyt menestystä koska yritykset todella ovat erilaisessa tilanteessa

esimerkiksi työaikapankkitoimintaa jolla voitaisiin sopeutua tilanteeseen tehdä vähän enemmän töitä silloin kun niitä töitä on ja vähemmän silloin kun niitä ei ole eivät sitäkään meidän keskeiset työehtosopimuksemme oikein mahdollista

lopuksi

minusta hallituksen toimet myöskin nämä kilpailukykylait jos niihin mennään luovat sitä luottamusta suomen talouteen että joku tekee jotakin me teemme yrittäjyyden työllisyyden hyväksi ratkaisuja

eivät suomen ongelmat ratkea puhumalla vaan todellakin uudistamalla ja tekemällä arvoisa rouva puhemies

todellakin vihreäthän olivat edellisessä hallituksessa tosin lähtivät kesken pois näitä ratkaisuja tekemässä mutta siinä tekemättömyyden hallituksessa kun ei saatu uudistuksia juurikaan aikaan

nyt kun kuuntelen puheenjohtaja niinistön puheita ja myöskin teitä edustaja ja katson vihreiden varjobudjettia jossa muun muassa ei otettu huomioon kuntataloutta ollenkaan niin kyllä te kannatatte yli varojen elämistä

te ette enää ole kestävän kehityksen kannalla ja kyllä minä olen varma että myöskin monet vihreiden kannattajat ovat pettyneitä siihen että heidän puolueensa ei enää tue kestävää kehitystä

mutta kun te ryöstätte sitran niin miten sillä tutkimusta ja kehitystä edistetään että sitran toimintaedellytykset viedään

tai suomen pankista ei voi se on itsenäinen ekp järjestelmää lähteä eduskunnan päätöksellä rahoja ottamaan yhtään enempää kuin päätöksentekojärjestelmät antavat

hän myöskin mainitsi että hallitus syyllistää työttömiä

itse hän tässä puheenvuorossaan kyllä suurimman osan syyllisti hallitusta tästä tilanteesta

nyt meidän kaikkien kannattaisi keskittyä myöskin siihen että me pystyisimme sopimaan tässä tilanteessa sellaisen ratkaisun joka tukisi suomalaista kilpailukykyä tuottavuutta ja maltillisuutta ja säilyttäisi ja toisi niitä työpaikkoja

tuolta ulkomailta pääsin tähän onneksi kuitenkin mukaan ja voin todella yhtyä tuohon ensin keskustan ryhmäpuheenvuorossa todettuun vaatimukseen ja edellytykseen siitä että tämä kriisipaketti jota ministeri tiilikainen on valmistellut nyt viedään toteutukseen

siellä on hyvä alku muun muassa näitten takausjärjestelyjen ja muiden osalta mutta myöskin budjetin osalta se on vietävä lävitse

maatalouspolitiikkaa on tietenkin yksinkertaistettava mutta esimerkiksi näiden pinta alamittausten järkevöittäminen taikka täydentävien ehtojen ja sanktioiden järkevöittäminen taikka siirtyminen nykyisestä raskaasta valvontataakasta riskiperusteiseen valvontaan suomessa vaativat eun panoksen ja myöskin eun hyväksynnän ja siinä on nyt todella tehtävä töitä

on mielenkiintoista että edustaja zyskowicz lähtee siitä että täällä lähetekeskustelussa pitää antaa ohjeet siitä miten perustuslakivaliokunnan pitää tulkita perustuslakia

perustuslaki ja valtiosääntö on se mikä on ja perustuslakivaliokunta tietenkin melkein virkavastuulla tekee omia ratkaisujaan

minä tätä ristiretkeä perustuslain tulkintoja vastaan vähän oudoksun

ymmärtääkseni tämä on nyt vähän laajemmin jäsenmaissa tajuttu ja suomi voi johtaa tätä prosessia jossa todellakin säännöksiä sujuvoitetaan ja järkevöitetään ja tällä tavalla kevennetään viljelijöiden kohtuutonta taakkaa